juuri tässä valossa minä ihmettelen kovasti kun täällä erityisesti tänään keskustapuolue erityisen monta kertaa on kertonut kuinka loistavaa talouspolitiikkaa tämä hallitus on tehnyt

tässä tutkimuksessa mihin hän todellakin käsiä heiluttelemalla viittasi niin moneen kertaan esimerkiksi windfall vero tai harmaan talouden torjunta laskettiin tasaveroksi

minä haluaisin kuulla vastauksen timo soinilta tai perussuomalaisilta kuinka sitä tavallista kansaa kurittaa se että harmaata taloutta torjutaan

tämä on tosi vakava asia ja olen erittäin tyytyväinen siitä että aiheellisesti täällä on tänään tullut ilmi että sosialidemokraatit vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättämässä välikysymyksen tästä isosta valuviasta jos näin voi sanoa mikä hallituksen ajatteluun tällä hetkellä sisältyy

samoin kannattaa tutustua tähän vattin selvitykseen joka on tämän budjetin yhteydessä tehty

tässä jo aiemmin tuli debatissa aika vahvasti tämä sdpn vaihtoehtobudjetin yleinen asetelma esiin

nimittäin todellakin se tärkein kysymys on se että tässä suhdannetilanteessa me tarvitsemme ison kannustimen ison mittaluokan toimia jotta korjausrakentaminen lähtee kaiken kaikkiaan käyntiin

en usko arvoisat ministerit rehula ja mäntylä että te lupasitte ennen vaaleja eläkkeensaajille sitä että heidän toimeentuloansa tullaan näin rajusti heikentämään ja leikkaamaan

kerrataan lyhyesti

mutta tästä päästään siihen toiseen kysymykseen joka on aivan olennainen eli siihen että myös uusien asuntojen rakentamisen on tosiasiassa lähdettävä käyntiin

tarkoitan sitä että tällä hetkellä yhteiskunnassa on paljon epäluottamusta taloushaasteet ovat isot jotain on tehtävä työpaikkoja tarvitsee synnyttää tässä ja nyt

kun sanotte arvoisa hallitus että vähemmällä enemmän niin ei kai se voi tarkoittaa todellakaan sitä että siellä hervannan valintatalolla sitten kerrotaan että vähemmällä enemmän että leikkaamme sinun eläkkeitäsi että nyt saat sitten enemmän

olemme luoneet tähän kokonaisuuden mikä on reilu rohkea ja realistinen ja nimenomaisesti kaikilta osin hyvin kestävä

mutta sen lisäksi olisi äärimmäisen tärkeää että me saisimme ministeriltä nyt signaalin ja tiedon siitä mitkä ovat ne toimenpiteet joilla me tulemme turvaamaan sen että tätä asumisrakentamista lähtee käyntiin ja kohtuuhinnalla

olemme tehneet tässä paljon työtä ja haluamme tarjota aidon realistisen vaihtoehdon

otamme vähemmän velkaa kuin hallitus sopeutamme taloutta oikeudenmukaisemmin ja reilummin kuin hallitus ja ennen kaikkea tällä kertaa menolisäyksistämme suurimmat satsaukset kohdistamme nimenomaan työhön työpaikkojen luomiseen koska vain sillä suomi nousee tästä suosta missä nyt on

puhuin paljon oikeudenmukaisuudesta mutta totta kai myös vastuullisuus edellyttää sitä että talous tasapainotetaan ja se on myös tärkeä asia

todella odotan mielenkiinnolla koska arvostan poliittista oppositiota itsekin tulin viettäneeksi siellä neljä viimeistä vuotta ja tiedän ettei se aina helppo revohka ole sekä keskustan että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetteja todella

nimittäin uskon niin että varmaankaan teidän vaihtoehtobudjettinne ei tule perustumaan vähemmälle velkaantumiselle eli ilmeisesti te teette kireämpää taloudenpitoa kuin hallitus

siinähän ideana on toden totta laajentaa veropohjaa siten kuitenkin että veroaste pysyy samana eli oikeudenmukaisemmin verotusta laajennetaan

tietenkin onnistutte varmasti tekemään sen niin että kuitenkin ne kaikki mitä te olette täällä sanoneet että ei saa säästää sieltä ei saa säästää täältä ei saa säästää ovat jollain tavalla tässä yhtälössä plus ja miinusmerkit kunnossa

aliverotettu finanssisektori tulee tähän mukaan

se on reilua se on kohtuullista

tässä arvoisa puhemies

mutta veroaste meillä pysyy samana eli haluamme myös samaan aikaan sitten keventää esimerkiksi pieni ja keskituloisen palkansaajan myös eläkkeensaajan verotusta

haluamme investoida haluamme korjata homekouluja päiväkoteja kirjastoja haluamme investoida väyliin rakentaa ihmisille koteja

haluamme turvata täällä mainitun keliakiakorvauksen

haluamme säilyttää matkakorvaukset lääkekorvaukset ja myöskin haluamme itse asiassa estää sen että kunnissa ei nostettaisi näitä palvelumaksuja

tietenkin tässä yhteydessä reilusta pelistä täytyy myös mainita että satsaamme kehitysyhteistyöhön ja pidämme kohtuuttomana hallituksen esittämiä jättileikkauksia sinne tässä tilanteessa

haluamme myös esimerkiksi meidän ihanista lapsistamme pitää huolta siten että kouluissa ja päiväkodeissa ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja sitä kautta satsaamme lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa

ja kyllä tässä osiossa löytyy arvoisa puhemies myös hyvin vahvat kulttuurisatsaukset koska näemme että kulttuurista löytyy paitsi ihmisille henkistä hyvinvointia myös kuitenkin paljon työllistymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa

muun muassa satsaamme enemmän kuin mitä hallitus leikkaa kansalaisjärjestöiltä satsaamme enemmän kansalaisjärjestöjen toimintaan

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

kysykää joensuusta jyväskylästä tampereelta

monet asiat perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa sinänsä ovat ihan sympaattisia samansuuntaisia askeleita kuin mitä hallituskin jo ottaa

kun hallitus nostaa pääomaveroa keventää pienituloisimpien verotusta muun muassa ne ovat näitä samanlaisia linjauksia painotuksia kuin mitä perussuomalaisillakin on

minä en näe että niitä syntyy

ministeri mitä mieltä te olette siitä kun tässä moititte kovasti sdpn esityksiä että teidän oman puolueenne kansanedustajat esimerkiksi meillä pirkanmaalla tampereella ovat käyneet toripuheissaan kertomassa että tämä teidän uudistuksenne on todella huono se pitää peruuttaa seuraavan hallituksen pitää tämä hoitaa

mitä tulee tuohon äsken mainittuun ryöppyyn niin ihan tällaista kritiikkiä en muuten suostu ottamaan vastaan

nimittäin esimerkiksi eläkkeen indeksin osalta hallitus tekee parhaillaan juuri sitä mitä perussuomalaisten omassa vaihtoehtobudjetissa vaaditaan

tässä puhutaan kyllä isoista asioista

tänään puhumme tulevan vuoden verolinjauksista ja samalla puhumme myös hallituksen täydentävästä talousarviosta jonka tarkoituksena on vastata tähän aika isoon tämän päivän talouspoliittiseen haasteeseen joka muuten käy isommaksi päivä päivältä

kuten sanottu sosialidemokraateille nämä meidän aloitteemme hätäkeskusten puolesta eivät ole puoluepoliittinen kysymys ja siksi toivomme että nämä samat edustajat myös hallituspuolueista voisivat yhtyä tähän torilla esittämäänsä kritiikkiin myös täällä eduskunnassa allekirjoittaa aloitteemme äänestää näiden esitystemme puolesta

te vaaditte selvitystä asiasta

opintotuen indeksi

siksi joka ikinen toimi joka jää tekemättä tai tulee myöhässä on hyvin kohtalokas sillä viivyttely tai oikeiden päätösten puute jos näin voi sanoa maksaa kyllä meille tulevaisuudessa aina kymmeniä ja kymmeniä lisämenetyksiä tuolla työmarkkinoiden puolella ja työpaikkojen menoa

tietenkin ministeri holmlund toivoisin että kuuntelisitte myös oman puolueenne edustajia niitä jotka tuolla kentällä puhuvat että uudistus on todella huono ja se pitäisi pistää jäihin

siksi ainakin itse lähden siitä että kaikki ne toimet mitä tehdään tulisi tehdä mahdollisimman viisaalla mahdollisimman älykkäällä tavalla sillä tavalla että kaikki mitä teemme nimenomaan johtaa työllisyyden vahvistamiseen ja vahvistuvaan talouteen

siksi minä ihan aidosti kannan huolta tästä hallituksen linjasta sillä minun mielestäni monissa osin siinä on hyvin paljon sellaisia osia ainesosia tässä hallituksen reseptissä joilla tästä linjasta tulee kaikkea muuta kuin älykäs ehkä jopa älytön

tästä verotuksesta tuloverotuksesta on tänään puhuttu paljon ja myös omalta osaltani haluan todeta sen että minun mielestäni ei voi olla mitenkään järkeenkäypää se että tässä tilanteessa jos otamme lisävelkaa käytämme sitä lisävelkaa suurituloisten ihmisten veronkevennyksiin

oikeastaan kiitän ed

oikeastaan se miksi pyysin tämän vastauspuheenvuoron tässä vaiheessa oli se että nyt minun korvaani särähtää se että kun te ministeri puheenjohtaja katainen muutama viikko sitten markkinoitte että kokoomuksen uusin brändi on rehellisyys niin miten ihmeessä tämä salikeskustelu jossa ensin ed

viljanen kertomalla aivan totuudenvastaisia väitteitä omistaa puoleensa hallituksen vastauksesta meal

nyt pitäisi ottaa aivan uudenlainen vahva ote ja tehdä niitä toimia mitä tämänhetkinen taloustilanne ja suhdannetilanne todellakin kaikkinensa vaatii

arvoisa rouva puhemies

tämä juuri on totta että me tarvitsemme sekä sitä että me pystymme luomaan suomeen uutta työtä työpaikkoja pitämään yllä työllisyyttä että myös nimenomaisesti sitä että työntekijöillä on tietty suoja työskennellessään ja tämä on tärkeä periaate

arvostamani kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja pekka ravi on poistunut salista mutta hänelle olisin halunnut tähän alkupäivän debattiin liittyen todeta että kyllä se vaan niin on ollut että kokoomusta varsin lähellä olevat tahot ovat viime päivinä ja viime viikkoina esittäneet tätä täsmälleen samaa kritiikkiä kuin sosialidemokraatit omassa vaihtoehdossaan omissa vaatimuksissaan eli sitä että ei ole kerta kaikkiaan tehokasta elvytystä tässä vaiheessa painottaa veronkevennyksiä suurituloisille vaan kaikki tämä on laitettava nimenomaan pieni ja keskituloisten ostovoiman parantamiseen

tuossa tuli tärkeitä sanoja ylen merkityksestä ja se on juuri niin että kansakunnan etu on se että meillä on riippumaton laadukas ja moniarvoinen media ja meillä on riippumaton laadukas ja moniarvoinen yleisradioyhtiö

meneekö kunnilla hyvin onko oikein että työllisyysmäärärahoja käytetään euroopan unionin viimeisellä sijalla jnp

tässä työteemassa me palaamme siihen mistä tämä keskustelu alkoi että me tarvitsemme työllistämistoimia tässä ja nyt työtä luovia toimia tässä ja nyt

siis se ongelma on se että niitä nämä esitykset eivät tässä ja nyt tarjoa vaan katsotaan jonnekin kauemmas ja kuvitellaan että joillain näennäiskeinoilla sitä työtä kaiken kaikkiaan syntyy

ja näin sen pitää olla

se mikä tässä verolinjassa on iso iso ongelma tuntuu ihan kuin kokoomuslaiset eivät edes myöntäisi sitä kun teitä on tämän päivän aikana kuunnellut on se että kaikkein pienituloisimmat kaikkein pienituloisimmat työttömät opiskelijat pienituloisimmat eläkkeensaajat eivät tule hyötymään sentin hyrylää tästä linjasta ja silloin minä joskus toivoisin sitä sympatiaa ja ajatusta näidenkin ihmisten puolesta eikä vaan aina niin että se suurin ongelma teillä tuntuu olevan että jos tehdään toisin näitä veroratkaisuja niin marginaalit kasvavat jnp

minä olen hirveän surullinen myös siitä minusta on jopa loukkaavaa se että täällä jotkut edustajat käyttävät sellaisia puheenvuoroja että tässä olisi kysymys jostain sdpn kiukuttelusta tai oppositiopolitiikasta kun me olemme nimenomaan se taho joka kuuluttaa tässä yksimielisyyttä ja parlamentaarisuutta ja hämmästelee sitä historiattomuutta mikä nyt on vallalla tässä salissa

mielestäni aika hyvin esimerkiksi eräässä ajankohtaisohjelmassa muutama viikko sitten kauppakamarin risto e

penttilä kiteytti tämän että hallitusohjelma noudattaa hyvin markkinaliberalistista oikeistolaista linjaa ja kysymyksessä on porvarillisen suomen rakentaminen ja ikään kuin porvariston päiväuni tässä ohjelmassa että vanhoja rakenteita puretaan pieneksi halutaan julkinen sektori halutaan leikata sosiaaliturvaa väen vängällä alentaa palkkoja ja sitähän tässä tehdään

yhdyn ihan täysin edustaja feldt rantaan siinä kun hän sanoi puheenvuoronsa lopuksi uskovansa että tästä vastalauseesta saattavat tulevat polvet jotka sitten katsovat tätä kehitystä kiittää

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

tässä ollaan nyt ajamassa kehitystä siihen suuntaan että hallituspuolueet jostain syystä haluavat ilmeisesti markkinahenkisyyden nimissä ajaa yleisradioa alas ja siksi tehdään ja uhrataan tämä yhteisen päättämisen historia sille että sysätään oppositio syrjään

ollaan tekevinään parlamentaarista työtä mutta tosiasiassa kaikki on jo sovittu hallituspuolueiden kesken etukäteen

se olisi sitten kai joku muu puolue mutta kai silti tässä saa vetoomuksen ihan yhteisyyden nimissä esittää koska nämä ovat nyt hyvin tärkeitä asioita

ja kun tietää tämän historian sen merkityksen mikä yleisradiolla on ollut suomen kansalle niin kyllä minä olen todella surullinen siitä että nyt hallituspuolueet tällä omalla toiminnallaan ovat ajamassa yle päätöksentekoa ristiriitojen tielle yle päätöksentekoa ristiriitojen tielle

eli vaikka toimia tehdään ne eivät ole uusia toimia tähän suhdannetilanteeseen räätälöityinä ja ne uudet toimet mitkä on ikään kuin tähän suhdannetilanteeseen nyt tässä yhteydessä annettu ovat aivan liian vaatimattomia

tässä edellinen edustaja kuvasi ylen merkitystä ja koska me olemme ennen ymmärtäneet tässä salissa kuinka tärkeä se on niin minä tunnen surua myös siitä että se henki mikä täällä on ennen vallinnut on nyt täysin kerta kaikkiaan unohdettu

tietenkin olen iloinen siitä että hallitus on tullut sosialidemokraattien linjalle muun muassa siinä että tämä käynnistysavustus mikä nyt on pääkaupunkiseudulla asuntorakentamisessa valtakunnallistetaan

mutta kuten sanottu kun tässä ei ole kylliksi esimerkiksi tätä korkotuen ehtojen parantamista se tarkoittaa että tämä ei ole vielä riittävä sysäys asuntomarkkinoille jotta sitä asuntorakentamista kylliksi lähtisi liikkeelle valtion tukemana ja myös se mikä minusta on semmoinen oivallus tässä meidän mallissamme ja sosialidemokraattien esityksessä on että samaan aikaan kun se on järkevää työllisyys ja talouspolitiikkaa meidän esityksemme mukaan asuntopolitiikan kautta voitaisiin tehdä myös erittäin viisasta sosiaalipolitiikkaa

kyllä minä kannan vahvasti sitä huolta mitä edustaja harakka tuossa omassa puheenvuorossaan kantoi muun muassa tähän asumisen hintaan liittyen

mutta tänä päivänä huolestuttavaa on että aika moni hallituksen heikennys tällä hetkellä johtaa siihen että asumisen hinta tulee kallistumaan eikä vähiten se mihin esimerkiksi edustaja harakka tuossa omassa puheenvuorossaan viittasi että nythän ollaan leikkaamassa vahvasti näitä valtion tukia kohtuuhintaisten kotien rakentamiseksi

nyt juuri voisi olla se aika että tehtäisiin oikein iso operaatio sen puolesta että meille rakennettaisiin lisää kohtuuhintaisia vuokra asuntoja

eli jos kerta on suhdannepoliittisesti ja inhimillisesti järkevää rakentaa ihmisille koteja niin rakennetaan myös samalla niitä koteja sellaisiksi joissa ihmisillä on varaa asua

toinen seikka mihin edustaja harakka kiinnitti huomiota oli juuri tämä että varmasti on tarpeen että kiinteistöveroon tehdään nyt pidemmällä tähtäimellä tietenkin nopeasti toimeen tarttuen sen kaltaista rakenteellista uudistusta että se voisi myös veromuotona olla oikeudenmukaisempi

olemme aivan liikaa lukeneet uutisista vuokrannousupaineista ja mahdottoman isoista vuokrankorotuksista mitä muuten on taas vuodenvaihteessa tulossa